siihen nähden että lastensuojelulaki on muuttunut siten että ilmoitusvelvollisuus on käytännössä kenellä meistä tahansa lasten kaltoinkohtelun epäilyksessä on eriskummallista että meidän päivähoitojärjestelmän piiristä tulee aivan marginaalinen määrä lastensuojeluilmoituksia

niukkenevan työvoiman oloissa resursseja on jaettava siten että samanaikaisesti kyetään sekä turvaamaan kaikille kansalaisille hyvät ja laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut että vauhdittamaan tuotannon rakennemuutosta ja lisäämään innovaatiopotentiaalia

pidän tätä aivan yhtä tärkeänä lisänä kuin noita terveystarkastuksia tai kuten täällä on korostettu hyvinvointitarkastuksia omaishoitajien jaksamisen kokonaisnäkökulman huomioimisessa

tämä oli minusta mielenkiintoinen yksityiskohta ottaen huomioon että täällä todetaan nyt hyvin voimakkaasti lastensuojelullisen tarpeen ja päivähoidon kytkös

minusta tämä teidän kokonainen lakiesityksenne ja tapanne esittää se tämä käyty keskustelu henkilöstömitoituksesta kohtelee ikäihmistä ikään kuin tuotantolaitoksen ja organisaation tapauskohtaisena kohteena ei ihmisenä

tämä koko paketti omaishoitoon liittyviä parannuksia pohjautuu siis kansallisen omaishoidon kehittämisraporttiin viime vaalikaudelta ja ottaen huomioon talouden tiukan tilanteen olen varsin hyvilläni siitä että saatiin kuitenkin tähän hallituksen esitykseen koottua yhteen monia yksittäisiä parannuksia jotka toivottavasti toimivat myös sitten kannustimena ryhtyä omaishoitajaksi

on ihan selvää että jatkossakaan kaikista ei ole omaishoitajiksi kaikilla ei ole omaisia jotka voisivat hoitaa mutta kun yhteiskunnallisesti annamme myös vahvan symbolisen viestin tämän toiminnan arvostamisesta vaikkapa tuon vapaapäiväjärjestelmän terveystarkastusten valmennuksen ja koulutuksen kautta ne ovat minusta sellaisia viestejä joita eduskunnan on näinä aikoina syytä lähettää myös kun puhumme sanoja lähimmäisen vastuusta

työttömyysvakuutusmaksujen perintä on siirretty tämän vuoden alusta tapaturmavakuutuslaitoksilta ja valtiokonttorilta työttömyysvakuutusrahastolle

arvoisa puhemies

ensinnäkin on aivan eriskummallista ja varsin väärin että tilanteissa joissa huoltajuudesta syntyy kiistoja ja riitoja sellaisia jotka ovat taustalla myös näissä vieraannuttamisen ikävissä tapahtumissa on lapsen kannalta kestämätöntä että vuosikausia jatkuvat riidat siitä kuka ja milloin saa lasta tavata johtavat käytännössä melko villiin menoon vuosikausien ajan kun käsittelyt venyvät ja lapsen edunvalvonta näissä tilanteissa jää kovin vähälle

lisäksi haluaisin nostaa esiin ja kyseenalaistaakin jollain tavalla sen pitkälti kansallisen perinteen siitä että kun avioerotilanteissa lapsen huoltajuudesta keskustellaan päädytään ratkaisuun jossa isyyden hyvä mitta ja riittävä aikamäärä on joka toinen viikonloppu ja pari viikkoa kesälomasta

mitä tulee tähän hallituksen linjaamaan julkisen talouden suunnitelmaan niin hallituspuolueen edustajana olen hyvin ylpeä ja tyytyväinen siitä että hallitus pitää sen minkä lupaa siltä osin että meidän julkinen taloutemme on niin heikossa tilanteessa että hallituksen ainut vaihtoehto on pitää kiinni siitä minkä se ohjelmassaan on asettanut tavoitteeksi talouden reunaehtojen osalta

ne päätökset eivät ole olleet helppoja mutta se on ylisukupolvisesti vastuullista mitä hallitus on nyt linjannut vähättelemättä laisinkaan sen merkitystä yksittäisten kansalaisten kannalta

arvoisa puhemies

nyt osataan katsoa tarpeeksi kauas myös reformien osalta ja julkisen talouden reunaehtojen osalta

yksittäisenä pienenä asiana haluan myös vielä arvoisa puhemies kiittää yksittäisenä asiana myös ikään jos niin ikään tulevaisuuteen katsovasta lisärahoituksesta genomikeskukselle joka mullistaa ja muuttaa suomalaista terveydenhuoltoa

me nostimme esiin yhtenä isona ongelmakohtana näiden työ ja elinkeinotoimistojen te toimistojen sen tutun työkkärin ongelmat

ja nyt kun työttömyys on totta se on totta usealle sadalletuhannelle suomalaiselle niin te olette tehneet uudistuksen jota kritisoivat te toimistojen työntekijät sitä kritisoivat yritykset jotka haluaisivat palkata työvoimaa ja sitä kritisoivat työttömät ihmiset

oletteko valmiit muuttamaan tätä uudistuksen suuntaa tai jopa pikemminkin sanoisinko nyt jotain pysäyttämään niin että nykytila jossa asiat ovat olleet myös hyvin voisi säilyä tai oletteko valmiit kuuntelemaan paremmin sitä henkilöstöä joka on uupunut ja pulassa

on helppo yhtyä niihin asioihin jotka vanhuspalvelulaissa ovat hyviä ja toisaalta myös niihin joihin keskusta on esittänyt kritiikkiä ja huomioita

takanahan on oikeastaan useamman vuoden usean eri hallituksen ajan kestänyt vääntö ja valmistelu siitä millainen vanhuspalvelulaki suomeen tarvitaan

on erinomaisen hyvä että tuo prosessi on nyt valmis ja laki on vihdoin tässä kohdin eduskunnan käsittelyssä

en voi olla mainitsematta nyt kun viittaatte siihen eikö koulutuspaikkoja pidä olla siellä suurissa kasvukeskuksissa että on kuitenkin nyt väistämättä totta että mikäli tämä hallituksen koulutuspaikkaleikkaus toteutuu niin meille tulee suomeen alueita esimerkiksi pohjois karjala jossa jo nyt näiden lukujen valossa tilanne on sellainen että vain harva löytää itse asiassa tien koulutukseen

käytännössä on niin että suomalaiset kunnat kuntapäättäjät sosiaali ja terveysalan työntekijät sairaanhoitajat lähihoitajat tulevat toteuttamaan tämän lain sekä sen hengen että sen pykälät

ja kannamme kyllä syvää huolta siitä kun tämä laki maksaa euroja ja paljon että tässä kuntien taloudellisessa tilanteessa varmasti on aidot resurssit tämä laki toteuttaa

mitä tulee kotikaupunkiimme turkuun löysin tässä helsingin sanomien artikkelin jossa kaupungin nuorisotoimen johtaja joka ymmärtääkseni aivan julkisesti edustaa kaiken lisäksi samaa puoluetta kuin te toteaa että nämä leik kaukset kohdistuvat myös turkuun

pidämme erittäin tärkeänä että tiiviisti nyt täältä eduskunnankin suunnalta seurataan sitä miten tämä laki käytännössä astuu voimaan ja miten sen vahvat kirjaukset siitä että jokaisella ikäihmisellä on itsemääräämisoikeus oikeus saada tietoa oikeus saada vaikuttaa oikeus saada päättää itseensä kohdistuvista palveluista ja vieläpä niin että ne mahdollisimman pitkälle on turvattu kotiin todella aidosti toteutuvat

eli kyllä tämä kohtaamisen ongelma ei koske vain niitä syrjäseutuja joihin te kuvittelette keskustan viittaavan vaan aivan koko suomea jos tämä koulutuspaikkaleikkaus tällaisenaan toteutuu

keskustelu laajenee nyt opintotuesta koulutuksen paikkoihin mutta on erittäin perusteltua jos ja kun lähdemme siitä että ajatus opintotuesta on kaikille yhteinen että se tarkoittaa että ajatus myös siitä että koulutus on kaikille mahdollista on jatkossakin totta

tämä vanhuspalvelulaki on sisältänyt kaikki hyvän ja mielenkiintoisen poliittisen draaman ainekset tänä syksynä

me muistamme kaikki hyvin miten vanhuspalvelut ja niistä säädettävä laki ajautui suuren huomion kohteeksi kataisen hallituksen budjettineuvottelujen alla loppukesällä

päähallituspuolueet sosialidemokraatit ja kokoomus ottivat tosissaan mittaa siitä tarvitaanko lakiin kirjausta henkilöstömitoituksesta eli kuinka monta hoitajaa pitää laitoshoidossa potilasta kohti olla

lopulta ainakin minusta tuntui siltä että kun budjettiriihestä tultiin ulos näennäisen kompromissin kanssa kukaan ei oikein tiennyt mitä hallitus lopulta asiasta päätti

me teimme keskustassa tästä välikysymyksenkin ja halusimme mielestämme aiheellisesti kyseenalaistaa hallituksen linjan ja kyvyn hoitaa tätä tärkeää asiaa ikääntyvässä suomessa

kertokaa hyvät hallituspuolueen edustajat miten on mahdollista että täällä joulukuun puolessa välissä olemme tilanteessa jossa perustuslakivaliokunta on ensimmäinen taho joka puuttuu siihen että ei näin isoa asiaa pystytä säätämään asetuksella

miten on mahdollista että hallituksen ja sen virkamiesten läpi tulee esitys jossa ei ole minkäänlaista kirjausta siitä että tämä on pykälätasoinen asia eikä ole mahdollista asetuksella sitä antaa

arvoisa puhemies

me olemme esittäneet täällä tänään vaihtoehdon mistä mieluummin saisimme tuon rahasumman kasaan

tämä on jonkinlainen paljon melua tyhjästä prosessi jossa kyllä valtiovarainministeri urpilaisen sanat siitä että kyseessä on historiallinen uudistus hitusen erikoisilta näyttävät lopputuloksen valossa

mutta kuten ministerin puheenvuorostakin kävi ilmi on kuitenkin myös nostettava esiin se tosiseikka että tämän hallituksen tekemät päätökset tulevat näkyville ja käytännössä toteutettaviksi sille seuraavalle hallitukselle jonka kansa sinne valitsee

meidän tulee varmistaa resurssit niin että se todella kunnissa toteutuu että jokainen ikäihminen voi suomessa kokea kauhunsekaisten tunteiden sijaan varmuuden siitä että kun omat voimat ehtyvät hänestä pidetään huolta

on sanottava myös hallituspuolue kokoomukselle

on kiinnostavaa tietää voiko tuohon sitten lähtökohtaisesti luottaa ja miten yhtäkkiä se linja sitten muuttuu päähallituspuolueella kun vaalit käydään välissä

tästä laista uupuu kuitenkin omaishoidon tuen kehittämisen osuus sen maksatuksen siirto kelalle ja näkisimme sen mielellämme tulevan voimaan samaan aikaan tämän tärkeän lakikokonaisuuden kanssa

pätkätyö ja osa aikainen työ on joillekin soveltuva ratkaisu mutta harvoin pysyvä ratkaisu ja näin ollen hallituksen on myös panostettava pitkäaikaisten työsuhteiden synnyttämiseen ja tuettava pitkäaikaista työllistymistä kaikin keinoin

tämä kokonaisuus on eläkeputken ikärajan nostoa lukuun ottamatta erittäin hyvä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

työttömyysturvan kannustinloukkujen purkamisesta on käyty jo pitkään tiivistä keskustelua

nyt käsittelyssä on hallituksen esitys joka on täynnä monia pieniä parannuksia mutta aivan oikein täälläkin keskustelussa on nostettu esiin omaishoitajien välinen yhdenvertaisuus

pidän sitä edelleen tärkeänä ja tavoiteltavana asiana käytännössä siis omaishoidon tuen kela siirtoa joka takaisi tuen maksatuksen yhdenvertaisuuden kaikille omaishoitajille

kannustan kuntia vahvasti siihen että ne oman maakunnan parhaat käytännöt esimerkiksi omaishoitajien tukemisesta ja vertaisuudesta otettaisiin käyttöön koko maakunnan alueella

on aivan totta että on kohtuutonta että asiakasmaksu kuuluu maksettavaksi vaikka se pieninkin silloin jos käyttää omaa lakisääteistä vapaapäiväänsä

arvoisa puhemies

toivon että jatkokehittämisessä pystyisimme jättämään nuo asiakasmaksut pois ja siten tekemään yhä matalammaksi kynnystä hyödyntää tätä vapaapäiväoikeutta sen lisäksi että täällä esiin nostettu sijaishoito toteutuisi paremmin

ensiksi on todettava edustaja vapaavuorelle että te olette fiksu mies ja siksi ihmettelen että te puheenvuorossanne totesitte keskustan mallista asioita jotka eivät pidä paikkaansa

jos pitäisi sanoa omaishoidosta kaksi isoa kehittämiskohdetta joita varmasti tullaan katsomaan tästä eteenpäin tarkasti niin ensimmäinen on tämä omaishoitajien välinen yhdenvertaisuus ja sitä kautta tapahtuva tasa arvo omaishoitajien välillä ja toinen on työikäisten omaishoitajien asema koska siihen keinot ovat vähän toisenlaiset kuin niiden ihmisten osalta jotka vaikkapa eläkeiässä ryhtyvät omaa läheistään päätoimisesti hoitamaan

arvoisa puhemies

siihen pieni parannus on nyt jo tämän lain pitämä vähäisen omaishoitajuuden tunnistaminen ja sen tukeminen myös julkisen sektorin toimesta ikään kuin askel siihen suuntaan että omaistaan voi hoitaa vähän ja sekin on jo merkittävää

ensinnäkin teidän jokaisen arvoisat ministerit oman kotikuntanne budjetista niistä veroeuroista joita kuntalaiset maksavat suurin osa puolet vähän yli tai alle riippuen kaupungista kuluu sosiaali ja terveyspalveluihin

kolmanneksi aivan tuoreen kyselyn mukaan nykyiset valtuutetut ja ehdokkaat ne jotka valtuutetuiksi pyrkivät ovat kaikista asioista eniten huolissaan nimenomaan kotikuntansa sosiaalipalveluista ja terveydenhuollosta

eivätkö nämä arvoisa pääministeri riitä teille faktoiksi sen eteen että te olisitte halunneet tältä hallitukselta sovun tähän asiaan niin että vaaleihin ei käytäisi sokkona tämän asian suhteen

kun kuuntelee näitä puheenvuoroja joissa selvästi ryhmäpuheenvuoroissakin hallituspuolueet harmittelevat että ratkaisua ei muodostunut kyllä tässä farssin piirteitä alkaa olla

arvoisa puhemies

mutta se keskustan ja hallituksen ajattelussa eroaa tässä ikäihmisten hoivan kohdalla että me olisimme sisällyttäneet tuohon laitosvaltaisuuden purkamisen ratkaisuun joka on suomalaisen vanhuspolitiikan pitkä linja ehdottomat sitoumukset esimerkiksi juuri omaishoidon tuen aseman parantamisesta niin että maksatus olisi siirretty kelalle

arvoisa puhemies

myös olisimme halunneet että omaishoitajien tuen verottomuutta ja kaikenlaista laajamittaista omais hoitajien aseman rakenteellista parantamista olisi voitu kehittää

joistakin puheenvuoroista kuultaa läpi ikävä vastakkainasettelu vaikeassa taloudellisessa tilanteessa köyhien maiden ja kotimaan välillä

ymmärrän että kysymys on valinnoista mutta on hyvä muistaa että kuitenkin vaikeissa ajoissa niillä joilla oli jo vanhastaan vaikeaa ja taloudellisesti tiukkaa menee taatusti entistä huonommin

se on meidän ajattelussamme keskeisin ero

taantuman vaikutukset koettelevat ensisijaisesti aina kehitysmaita

viittasitte puheenvuorossanne mikäli oikein ymmärsin siihen että maailman köyhien asiaa ei auteta pelkästään kehitysyhteistyömäärärahoilla ja kehityspolitiikalla

millaisia konkreettisia mittareita taloudellisten vaikutusten tai muiden vaikutusten osalta olette ajatellut ikään kuin poikkipoliittisesti pohtien ulkomaankaupan ja turvallisuuspolitiikan osalta niin että voidaan konkreettisesti nähdä laajemmat vaikutukset suomen poliittisista valinnoista köyhien maiden tilanteiden parantamiseen

joukkonne on nyt hyvin harvalukuinen ja täytyy sanoa että ei tästä keskustelusta nyt aivan vielä pysty päättelemään miten hallitus aikoo suhtautua uusien joukkojen voimin nyt sitten näihin kehyksiin joista täällä tänään pitäisi puhua katsoa kauemmas teidän suunnitelmaanne suomen taloudesta seuraaviksi vuosiksi

te puhuitte hyvin maltillisesti ja rakentavasti jopa yhteistyöstä näiden työllisyyden ja kasvun toimenpiteiden aikaansaamiseksi

arvoisa puhemies

minun täytyy sanoa että täällä käyty keskustelu erityisesti sosialidemokraattien suhtautuminen tähän tärkeään teemaan on ollut positiivinen yllätys ja ilahduttava asia josta on syytä hallituspuolueen edustajanakin kiittää ja toivoa että tämä sävy jatkuu niin tämän kuin muidenkin kysymysten tiimoilta kun vaikeita aikoja elämme

jos kuuntelin oikein te ette nostanut aktiivisesti esiin tätä eläkekysymystä eläkeneuvottelukysymystä joka on nyt työmarkkinajärjestöjen sylissä

me olemme keskittyneet syystäkin puhumaan normeista ja säädöksistä mutta merkittävä linjaus hallitukselta on myös se että hallitus tulee perustamaan lainsäädännön arviointielimen joka varmistaa sen että eduskunta saa käsiteltäväkseen lakeja jotka on valmisteltu huolella ja joiden vaikutukset myös tunnistetaan

kun täällä on esitetty kysymys lapsi ja sukupuolivaikutusten arvioinnista ja tasa arvovaikutuksista niin itse näen että tämän vaikutusarvioelimen tehtävä nimenomaan on muun muassa näiden asioiden esille nostaminen

minusta on innostava ajatus että on myös mahdollisuus epäonnistua pilotoida ja toivonkin että hallitus valottaa hieman tarkemmin mitä se käytännössä voisi olla

arvoisa puhemies

tulkoon selväksi ja todettakoon että ilman muuta keskustan mielestä on hyvä asia että me olemme päässeet yhteiskunnassa tilanteeseen jossa ikäihmisten tärkeästä asiasta puhutaan

pidämme myös hyvänä että saamme vihdoin eduskuntaan käsittelyyn lakiesityksen hallitukselta siitä miten vanhuksia tässä maassa jatkossa kohdellaan

minusta tämä on hyvä keskustelu käydä nyt niin kuin selvitys siitä miksi olemme tilanteessa jossa tämä lain ehkä julkisuudessa eniten puhututtanut osa ja tekisi mieli sanoa myös että se osa jonka hallituspuolueet halusivat eniten julkisuudessa nousevan esiin päätyikin täällä lopulta valiokuntakäsittelyn jälkeen aivan toisenlaiseen muotoon kuin mitä se hallituksen budjettiriihen tultua alun perin oli

mutta yksi aihe joka on ehkä jäänyt täällä salissa aivan turhan pienelle käsittelylle ja jonka peruspalveluministerikin ohuesti puheessaan totesi liittyy siihen että suomessa eliniänodote kasvaa

minusta on myös syytä nostaa esiin se että kyllähän pohjimmiltaan oli kysymys ymmärtääkseni hallituspuolueiden varsin erilaisesta tahdosta siitä tuleeko tätä henkilöstömitoituskirjausta tähän osaksi vanhuspalvelulain pykäläkokonaisuutta ja jonkinlaisesta laihasta kompromissista kai voitiin alun perin puhua että siitä tuli asetuksen tasoinen kirjaus ikään kuin perälautamerkintä jos asiat eivät muuten asetu kuntoon

mitä hallitus ja tämä yhteiskunta tarjoaa aktiivisen hyvän ikääntymisen turvaksi eläkevuosista niihin vanhuuden viimeisiin päiviin

sinänsä tämä edustaja ja varapuheenjohtaja kiljusen esiin tuoma tarkennus miten asiat ovat edenneet on hyvin mielenkiintoinen ja olisi kyllä toivottavaa että ministereiltäkin vielä kuulisimme miten prosessi todella päätyi tähän pisteeseen

edustaja soininvaara viittasi täällä salissa edessä olevaan keskustan esitykseen omaishoidon tuen verovapaudesta ja luonnollisesti hallituspuolueen edustajana moitti esitystämme

juhannus ja joulu ovat alkoholin myynnissä myyntipiikkejä

kysyn kuitenkin edustaja soininvaaralta eikö se ole silti parempi että omaishoidon tukea parannetaan verovapauden puolesta kuin että sitä ei parannettaisi ollenkaan ei ollenkaan niin kuin hallitus nyt aikoo tehdä

hallitus on ohjelmassaan luvannut tehostaa toimia koko väestön sekä erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi alkoholin tupakan huumausaineiden ja rahapeliongelmien aiheuttamilta haitoilta

kaikki ne poliittiset päätöksenteot jotka kohdistuvat lapsiin ja nuoriin eivät välttämättä ole vain niitä sosiaali ja terveysministeriön hallinnon alla olevia asioita

välikysymyksen ensimmäistä allekirjoittajaa alanko kahiluotoa ei tuossa pitkässä puheenvuorossaan voinut ainakaan syyttää laajamittaisesta adjektiivien löytämisestä kaikista niistä julmuuksista mitä tämä hallitus tekee